hyödyt suomalaisille yrityksille ovat ilmeiset

täällä kyllä kokemuksen syvällä rintaäänellä puhuttiin koska kuntaliitoksia on tapahtunut tänä vuonna erityisen paljon ja viime vuosina myös joten osaamista ja tietoa on kyllä tässäkin salissa hyvin runsaasti

tässä etlan noin vuosi sitten tekemässä selvityksessä kävi hyvin ilmi että suomalaisilla yrityksillä huolia kyllä on mutta suhteissa odotuksiin ja etuihin ne ovat huomattavasti pienemmät

niitä on tehty aikaisempinakin vuosina tehty myös edellisellä vaalikaudella muiden kuntien osalta

silloin se ei huolestuttanut rkptä eikä mitään muutakaan puoluetta

mutta on niin kuin ministeri täällä sanoi ilman muuta tärkeää pitää huolta siitä että näissä meille sensitiivisissä asioissa ruokaturvassa maataloudessa pidetään neuvottelutavoitteista sitten loppuun saakka kiinni

huomaan että oikein hyvin olemme niistä kokemuksista osanneet ministeriössä ja valtioneuvostossa tämän lakiesityksen muodossa ammentaa

kuten tuossa äsken totesin niin lain mukaan tällaiset osakuntaliitokset myös pakolla ovat mahdollisia

eli yleisasenne on edelleenkin niihin nihkeä koska haluamme kuitenkin tällaisen eheän kuntarakenteen myös maantieteellisesti mutta kuten sanoin se on tietyssä tapauksessa nyt mahdollista ilman keinotekoisia yhteisten rajojen etsimisiä tällaisissa monikuntaliitostapauksissa niin kuin olemme nyt tämänkin vuoden alusta joutuneet parissa tapauksessa tekemään

näissä molemmissa sekä suomalaisissa päätöksissä että eurooppalaisissa päätöksissä meidän pitäisi myös pystyä edistymään jotta saamme tästä sopimuksesta myöskin sen kaiken hyödyn irti

niitä tehtiin edellisellä vaalikaudella myös muita ja ainakin sitä edellisellä vaalikaudella myös seinäjoen ilmajoen ja peräseinäjoen osalta eli tässä tapauksessa viime vaalikaudella toimittiin aivan samalla tavalla ja kyse oli niin kuin vielä kerran sanoin osakuntaliitoksista

porkkanarahojen tulevaisuudesta myöskin kysyttiin ja siitä keskusteltiin täällä jo viime viikolla valtion talousarvioesittelyn yhteydessä

tuossa omassa puheenvuorossani toivoin eduskunnalta vahvaa tukea tuonne huomiseen ja ylihuomiseen eurooppa neuvoston kokoukseen nimenomaan tämän talouspolitiikan koordinaatiopaketin edistämisessä ja todellakin koen että sitä vahvaa tukea tässä tulee ja se näkyy kyllä myöskin tässä suuren valiokunnan lausunnossa

onko niillä saavutettu sitä mitä on lähdetty hakemaan ovatko ne olleet taloudellisesti menestyksekkäitä ja miten myöskin ikään kuin näitä porkkanarahoja on tässä kuntaliitoksessa hyödynnetty

on selvää että näiden yksityiskohtien osalta jos nyt vaikka puhutaan tästä lainsäädäntöehdotusten valtiosääntöisestä vaikutuksesta niitä pitääkin selvittää eikä niihin heti automaattisia vastauksia ole samoin kuin sanktioiden mitoituksen ja muiden yksityiskohtien osalta

sen osalta sekä komission että neuvoston oikeuspalvelut ovat tulleet siihen tulokseen että siinä ei ongelmia olisi eikä meilläkään ole ollut syytä epäillä että tässä oikeusperustassa ongelmaa olisi

yksikään tutkija yksikään käytännön asioiden osaaja ei voi kannattaa kokoomuksen ajamaa kuntauudistusta siksi että se ei perustu mihinkään

lain mukaan toimittiin siinä samalla tavalla kuin toimittiin silloin kun osa ilmajokea liitettiin seinäjokeen kun seinäjoki ja peräseinäjoki liitettiin

jokainen vähänkin asioihin perehtynyt tietää sen että pelkästään kuntarajoja muuttamalla eivät rahat lisäänny vaan tarvitaan nimenomaan sitä kokonaisvaltaista asennetta ja tarvitaan sitä että arvostetaan sitä osaamista joka löytyy kunnista kuntapäättäjistä ja kuntalaisista

perussopimuksen muutosta ehkä sitten osaltaan tarvittaisiin jatkossa sen vuoksi että saataisiin se yksityinen sektori mukaan

hallituksen selkeä linja jonka myös omassa puheenvuorossani totesin on se että paras hanketta viedään määrätietoisesti eteenpäin siirrytään entistä enemmän rakenteista palveluihin ja on myös niin että meille tulee ensi keväänä ensimmäistä kertaa myöskin mahdollisuus ohjata kunta esimerkiksi yhteistoiminta alueen jäseneksi jos se ei täytä puitelain vaatimuksia

ja edustaja soininvaaralle toteaisin että tämä keskustan linja on nimenomaan kuntien yhteistyön osalta se että kunnat voivat tehdä yhteistyötä tai liittyä

mutta mitä sitten tulee koko tähän koordinaatiopakettiin niin näitä tarkentavia selvityksiä toimitetaan mutta ei ole nähty samoin kuin ei muissakaan maissa eikä todellakaan komissioneuvoston oikeuspalvelussa että tässä ongelmia olisi

eli siinä mielessä tarvitsemme kannustusta ja patistelua toki siihen että paras hankkeen velvoitteet tullaan täyttämään

ja kun täällä edustaja soininvaara aikaisemmin ihmetteli sitä miten suhtaudumme kriittisesti tähän isäntäkuntamalliin me suhtaudumme siihen kriittisesti jos se on ainoa vaihtoehto joka kunnille annetaan

mutta täällä keskustelussa on kyllä nähnyt todellakin sen että hallitus on hyvin eripurainen siitä millaista talouspolitiikkaa pitää harjoittaa

jonkin verran puheenvuoroissa todellakin kuulsi sellainen ajatus että ei ole tehty riittävää analyysiä eikä ole saatu riittävästi aikaan

siinä mielessä kyllä hallitus tätä vauhdittamista ja patistelua mutta myöskin uudelleenlinjausta koko paras hankkeen osalta tulee harjoittamaan

vasemmalta sanotaan että pitäisi jopa velkaantua lisää ja oikealta sanotaan että alvia pitää korottaa ja tehdä tasapainottavia toimenpiteitä

silloin se on pakko

mutta kun kunnilla on myös muita vaihtoehtoja niin ne voivat sitten itse sopia siitä miten toimitaan

ei edellinen hallituskaan vedonnut kreikka ratkaisun yhteydessä yhteisvastuuseen vaan nimenomaan samoilla argumenteilla puolusti sitä ratkaisua kuin mitä itsekin käytin

tästä olemme hallintovaliokunnan kanssa käyneet keskustelua että juuri siksi että tämä laki pitää saada voimaan ensi vuoden alusta lähtien näitä ei annettu yhtä aikaa kun selonteon käsittelyn kannalta on ihan aikataulullisesti järkevintä antaa se sitten vasta tuolloin marraskuun loppupuolella

onko sdp nyt vihdoin valmis tuohon arvonlisäveron korottamiseen ensi kevään kehysriihessä kun näyttää siltä että hallituksessa siihen hyvin paljon tahtoa on

ja on todellakin niin ja pitää olla niin että jokainen maa vastaa omasta taloudestaan ja omista virheistään mutta viime keväänä kun aikaa oli vähän niitä ratkaisuvaihtoehtoja ei tuohon kriisiin ollut käytännössä muita kuin se yksi ja talousvaliokunnassakin kaikki asiantuntijat siis kaikki asiantuntijat puolsivat tätä kreikka ratkaisua

yhteistoiminta alueista vasta puolet on aloittanut niistäkin suurin osa tämän vuoden alusta

mutta sehän oli vaaleissa sdplle kynnyskysymys

mutta jos haluaa vanhan lain mukaan toimia niin sekin on mahdollista jos hakemukset tulevat valtiovarainministeriöön ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä

tässä hallitusohjelmassa on erittäin paljon konkreettisia toimia mitä tämä hallitus tulee vielä tällä vaalikaudella tekemään ja se koskee myös ensi vuoden budjettia

sitä on tehty tässä selonteossa niin paljon kuin on nämä olosuhteet huomioon ottaen pystytty mutta juuri sen vuoksi että hankkeessa niin kuin selonteossa avoimesti myönnetään ollaan vasta tässä vaiheessa pitkälle menevien johtopäätöksien tekeminen olisi virhe

mitä te oikein haluatte leikkauslistojako

on ikävää että edelliset puhujat kokoomuksesta ja sdpstä vääristelevät keskustan kantoja ja tekemisiä

vasta sitten kun näemme vähän pidemmällä aikavälillä sen miten on esimerkiksi kuntaliitoksissa onnistuttu ja miten on onnistuttu yhteistoiminta alueiden osalta on helpompaa tehdä sitä linjausta miten tästä eteenpäin

mitä tulee tähän pankkien vastuuseen ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamiseen niin totta kai ne ovat olleet hallituksen toimesta esillä useammassakin neuvostossa niin ecofinissä kuin eurooppa neuvostossa

tuossa aivan selkeästi todetaan että tässä ei tapahdu kompetenssisiirtoja ja myöskin tämän kilpailukykysopimuksen osalta jokainen maa päättää itse sen mitkä ne konkreettiset toimenpiteet sitten käytännössä ovat

kun paras hanke käynnistettiin siinä oli kaksi vaihtoehtoa

arvoisa puhemies

meillä on aina ollut nämä kaksi vaihtoehtoa ja tulee myös jatkossa olemaan ja sen voi hyvin tarkistaa puheista ja toivon kyllä että edelliset edustajat sen tekevät

mutta on toki niin että tiukasta menokurista tulemme jatkossa pitämään huolta niin kuin tähänkin saakka on pidetty

mutta siitä huolimatta että tunnustamme että tämä on vaikeaa näissä hallituksen linjauksissa on uudistusta myöskin linjattu eteenpäin ja korostettu edelleenkin sen tarvetta että on saatava kaikki kunnat täyttämään nämä puitelain kriteerit

on itsestäänselvää se että myös pankeilla pitää olla omavastuu ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamista on tehty tässä jo monta vuotta jo ennen viime kevättä että vähän tässä on sellainen olo ed

mutta kaikille kunnillehan se ei ole ollenkaan ollut tapa päästä kuntatalouden ahdingosta eroon vaan siinä on tarvittu muita sopeuttamistoimia

mitä tulee sitten tähän ja tähän tuottaa siihen että ikään kuin me ottaisimme mallia muista eu maista niin sehän tässä ideana onkin

mutta kaikki ne toimet joihin olemme yhteisin eurooppalaisin päätöksin sitoutuneet tulemme myöskin suomessa toteuttamaan ja näistä yksi on jo eduskunnan käsiteltävänä ollut eli tämä pankkitakuu

arvoisa puhemies

pääministeri katainen ei vastannut siihen onko todella niin että teidän mielestänne kunnat ovat vain palveluiden järjestäjiä niillä ei ole mitään muuta tehtävää

sen vuoksi tämä kilpailukykypaketti ylipäänsä lanseerattiin että haluttiin näyttää esimerkkiä niille maille jotka ovat meistä kaukana niille eteläisen euroopan maille että kilpailukyvyssä pitää pystyä parempaan

kasvun ja työllisyyden lähteitä tässä hallitusohjelmassa on lueteltu useita

ensinnäkin olen monen edustajan kanssa samaa mieltä tästä venäjä osaamisesta ja siihen on kiinnitetty huomiota myöskin hallituksen venäjä toimintaohjelmassa

me olemme tästä keskustan puolelta eri mieltä

heinäluoma vaan tulipalon keskellä totesi että antaa palaa vaan vaikka menisi oma mökkikin siinä mukana

yritysrahoituksen pullonkauloja poistetaan tutkimusta ja tuotekehitystä uudistetaan kaupallistamisen edellytyksiä parannetaan samoin sitten kasvuyrityksiä tuetaan vain muutamia mainitakseni

nämä instrumentit osaltaan pystyvät varmistamaan sitä että pankeilla riittää kykyä luoton antamiseen myöskin näinä taloudellisesti ja suhdanteiden näkökulmasta äärimmäisen vaikeina aikoina

ja kyllähän nämäkin asiat jotka tässä kilpailukykysopimuksessa on lueteltu nimenomaan toimivat sillä tavalla että meillä nämä asiat ovat jo kunnossa ja muiden maitten pitää tulla perässä

aikaisemmin selvityshenkilöt on asetettu nimenomaan kuntien omasta toimesta

kyllä tämmöisessä suomalaisessa sopimusyhteiskunnassa ja siinä yhteistyössä mitä kuntien ja kuntaliiton kanssa on tehty ja yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa on kuitenkin järkevää näistä perusperiaatteista pitää kiinni

toinen teema joka täällä nousi vahvasti esiin olivat nämä ennakkoluulot joita löytyy sekä tavallisilta ihmisiltä mihinkä viittasin aikaisemmassakin puheenvuorossa ja mikä näkyy tuossa raportissa että myöskin vielä yrityksillä

minkälaisia pakkotoimia teiltä on oikein odotettavissa

arvoisa puhemies

eli ei voi pelkästään katsoa niitä talouslukuja vaan pitää katsoa myös sitä miten ne palvelut ovat saatavilla ja ovatko kuntalaiset niihin tyytyväisiä

tässä keskustelussa on käynyt selvästi ilmi että perussuomalaiset irtautuvat suomen yhteisestä ulkopoliittisesta linjasta tämän kehitysyhteistyön osalta aivan selkeästi kun ovat näitä määrärahoja selkeästi leikkaamassa koska meille kaikille muille on aivan samalla tavalla kuin perussuomalaisille tärkeää se että ne kehitysyhteistyövarat joita suomi kohdentaa eri kohteisiin käytetään tehokkaasti ja niin että ne todella auttavat

toki meilläkin on vielä tekemistä kilpailukyvyn osalta ja koko ajan pitää pystyä parempaan mutta ehdottomasti eniten kirittävää on nimenomaan näillä eteläisen euroopan mailla ja juuri siitä syystä tämä kilpailukykysopimus on lanseerattu

tämä hallitus ja olen vakuuttunut siitä että löytyy seuraavien vaalien jälkeen myöskin yhtä vastuullinen hallitus tulee hoitamaan tämän maan taloutta sillä tavalla ettei se ajaudu sellaiselle uralle että sanktiot tulevat kysymykseen

eli talousluvut eivät tietenkään aina kaikkea selitä

erityisesti meillä on yrityksille paremmat toimintaedellytykset pietarin alueella sellainen toimintaympäristö joka on vähän lähempänä tätä meidän toimintaympäristöämme

mutta siitä huolimatta että sanon tämän että säännöistä ja ikään kuin siitä sovitusta pidetään kiinni tässä on useita kohtia joissa viedään tätä uudistusta kuitenkin paljon pidemmälle kuin puitelaissa päätettiin

varmasti jätin nyt tässä joihinkin kysymyksiin vastaamatta mutta ehkä vielä yksi näistä yhdistymissopimusten sitovuudesta

se on yksiselitteisesti tämän hallituksen kanta mutta se mihin äskeisessä puheenvuorossa viittasin oli juuri se että tämän hallituksen toimin on onnistuttu estämään työttömyyden täydellinen räjähtäminen käsiin

se tuli hyvin ilmi näissä ryhmäpuheenvuoroissa ja on erittäin vaarallista kun suomea kohtaavat näin isot haasteet kuin meillä tällä hetkellä on ettei hallituksen linja ole selvillä

siellä tilanne on muuta venäjää huomattavasti kehittyneempi mutta tämän wto jäsenyyden myötä toki voidaan odottaa että koko venäjän alueella tilanne paranee

kyllä näitä sanktioita tarvitaan nimenomaan niiden muiden maiden vuoksi joilla on ollut vaikeuksia pysyä näiden emu kriteereiden sisällä

tuomiojan kysymykseen menettelytavoista niin olen toki hänen kanssaan samaa mieltä siitä että näiden instituutioiden puitteissa jotka me olemme luoneet pitää toimia ja näin on myös kirjattu jo edellisessä eurooppa neuvoston kokouksessa että me toimimme lissabonin sopimuksen mukaisesti

ja tätä seurantaa tehdään jatkuvasti mutta toki siinäkin voi aina pystyä parempaan

aivan aluksi haluan kyllä suurta valiokuntaa kiittää hyvästä yhteistyöstä ja siitä että suuri valiokunta oli samaa mieltä kuin hallitus sen osalta miten toimitaan huomisessa eurooppa neuvoston kokouksessa

nyt ollaan parhaillaan uudelleen muotoilemassa näitä vuosituhattavoitteita ja olisinkin ministeri haavistolta kysynyt siitä että itselleni tulee vähän sellainen epäilys että koska nämä vanhat vuosituhattavoitteet ovat oikein hyviä eikä niitä kaikkia ole vieläkään saavutettu vaarana on vähän se että keksitään uusia tavoitteita joita on vielä vaikeampi saavuttaa kun pitäisi ensin lähteä siitä että saavutetaan nämä vanhatkin ehkä jonkin verran uudelleen muotoutuneet kuten tuon koulutuksen osalta seuraava askel juuri että päästään sinne ammatilliseenkin koulutukseen saakka kehitysyhteistyössä niin joskus yksinkertainen on parasta

millainen tilanne olisi ennusteiden mukaan kun bkt näin paljon aleni viime vuonna ollut totta ellei hallitus olisi aktiivisesti toiminut

tietenkin meidän pitää sitten pystyä myöskin näille pk yrityksille valtiovallan tukitoimenpiteillä ja apuna olemisella tarjoamaan niitä mahdollisuuksia

te haluatte keskittää palveluita suuriin keskuksiin eikä teitä kiinnosta se että kaikki ihmiset saavat lähipalvelut eikä teitä kiinnosta se että lähidemokratia toimii

mutta on vaikea säätää sellaisesta sitovuudesta että tapahtuu taloudessa mitä tahansa tapahtuu kunnassa mitä tahansa niin aivan jokaisesta pilkusta pitäisi silloin pitää kiinni

tuli selväksi että kataisenurpilaisen hallitus on valmis pääomittamaan myöskin suomalaisten veronmaksajien rahoilla italian ja espanjan pankkeja

mutta edelleenkin toki joudutaan töitä tekemään

moni on myöskin nyt saanut varmasti vähän tarkoitushakuisestikin väärän käsityksen siitä että tämä hallitus nyt vain sitten siirtäisi vaalien taakse tuon hetemäen työryhmän esityksen toteuttamisen

mitä sitten tulee kansalaisten kanssakäymiseen niin uskon että tällaisella tavallisella kansalaisten kanssakäymisellä ja ihan pelkällä turismillakin on merkitystä siihen mitenkä venäjään suhtaudutaan

heinäluoman kysymykseen toivon että pöytäkirjaan ei laiteta sellaisia sanoja joita en ole sanonut mutta eihän niitä sanottuja sanojakaan tietenkään sieltä pöytäkirjasta pois saa

ja toisin kuin pääministeri totesi keskusta on ollut koko ajan sitä mieltä silloin kun olimme hallituksessa ja olemme nyt että jokaisen maan pitää pääomittaa pankkeja

täällä oikeastaan vähän yleisön pyynnöstäkin on kysyttävä pääministeriltä kun tämän aamun tietojen mukaan totesitte toisin kuin olette sanonut aikaisemmin että kuntien pakkoliitokset ovat mahdollisia

me olemme tehneet töitä veroparatiisiyhtiöitä vastaan olemme halunneet parantaa valvontaa lisätä sanktioita edistää rahoitusmarkkinoiden uudistamista

nyt euroryhmässä tietenkin tämän julistuksen myötä kilpailukykysopimuksen osalta tehdään linjauksia

se oli niin kuin edustaja kanerva sanoi oikein hyvää silloin työn loppuvaiheessa mutta alku oli huono johtuen juuri siitä mikä otettiin esiin tuossa keskustan ryhmäpuheenvuorossa että tuota puolustusvoimauudistusta ei käsitelty samalla tavalla syvällisesti yhteisiä linjauksia etsien kuin aikaisempina vuosina on ollut tapana

tällaiset edistysaskeleet kuin tuon nopean allegro junan liikennöinti joka alkaa sunnuntaina myös varmasti osaltaan lisäävät sitä turismia täältä venäjälle ja pietariin ja osaltaan poistavat sitten sitä tavallisten ihmisten mielissä olevaa mielikuvaa venäjän osalta

se on ilman muuta jokaisen yksittäisen jäsenmaan tehtävä ja me teimme tämänsuuntaisia päätöksiä useita euroopan unionin tasolla

kun omassa puheenvuorossani sanoin että verotukselle ja isolle verouudistukselle tarvitaan aina mandaatti niin sitä keskustelua ilman muuta käydään sitten eduskuntavaalien alla

nämä kuntaliitosporkkanarahat olivat poikkeuksellisen mojovat tällä kertaa enkä usko että jatkossa näin isoja summia tullaan näkemään

olen todennut sen että olen arvostellut opposition menettelyä tietyssä asiassa ja käyttänyt siinä yhteydessä sanavalintoja jotka eivät olleet onnistuneita ja olisi pitänyt käyttää jotain muuta sanaa